arvoisa puhemies

talousarvioesitys noudattaa hallitusohjelman linjauksia digitalisaation edistäminen ja hyväksikäyttö tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa näkyy vahvana punaisena lankana koko talousarvioesityksessä

meillä on edellisellä kaudella tehty hyvää työtä liikennepoliittisessa selonteossa ja esitetty että painopistettä siirretään korjausvelkaan uusien hankkeiden sijasta

tavoitteena on huolehtia siitä että korjausvelka ei ensi vuonna kasva ja seuraavana vuonna saadaan sitä myöskin kurottua umpeen

samanaikaisesti on tarve hankkia ja löytää uusia rahoitusmalleja jotta saamme myöskin kauden aikana käynnistettyä uusia hankkeita

on selvää että nämä leikkaukset sattuvat ja osuvat mutta meidän tahtotilamme on myöskin huolehtia siitä että löydämme korvaavia ratkaisuja niin linja autoliikenteestä kuin myöskin siitä että huolehdimme tarkistavamme valtion näkökulmasta sen saammeko monopolille riittävää vastinetta ja mitkä ovat markkinaehtoisen raideliikenteen kehittämisen olosuhteet hyvin nopealla aikataululla

arvoisa rouva puhemies

meillä on liikennekaarihanke juuri lähtenyt käyntiin ja uskon että siitä tulee poikkeuksellinen iso säädöshankekokonaisuus jossa kuullaan osapuolia ja kehitetään yhteistoimin poikkeuksellisen laaja kokonaisuus

toisin kuin oppositio monessa kohtaa väittää meillä ei ole enkä itselleni ole muodostanut selkeätä varmaa ennakkokäsitystä siitä millainen taksiliikenteen sääntelyn tulisi olla millainen lentoliikenteen sääntelyn jos sitä pitäisi muuttaa tulisi olla vaan kysymys on siitä että aidosti yhteistyössä muodostamme kokonaisuuden joka olisi ennen kaikkea mahdollistava kasvua tukeva yrittäjyyttä edistävä ja työllisyyttä lisäävä suomessa

junaliikenteessä me joudumme tietyllä tavalla kriisin kautta etenemään mutta tämäkin on eräänlainen mahdollisuus ja tämä on mahdollisuus niin junaliikenteen kehittämiselle kuin myöskin vrlle yhtiönä

uskon siihen että me tulemme näkemään sellaisen suomen joka monessakin mielessä tulee synnyttämään monipuolisia hyviä ratkaisuja jotka tukevat niin maakuntia kuin myöskin yksittäisiä kansalaisia ja uusia yrityksiä

omasta puolestani kiitän edustajia keskustelusta ja kiitän myöskin puhemiehistöä tästä tilaisuudesta

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

arvoisa puhemies

se että yle on osa eduskunnan päätösvaltaa on nimenomaan tärkeä osa meidän demokratiaa

olemme sitoutuneet aiesopimukseen ja pidämme siitä kiinni

me tarvitsemme hyvää toimivaa joukkoliikennettä työssäkäyntialueita varten ja myöskin meidän elinkeinoelämän tukemista varten

se on aivan selvää että jotta me saisimme toimivan joukkoliikenteen pitkällä tähtäimellä me tarvitsemme sinne useampia toimijoita

me tarvitsemme samanlaista hyötyä kuin aikanaan telemarkkinoiden avaaminen on tehnyt kuluttajille ja asiakkaille ympäri suomen kilpailukykyisistä hinnoista hyvästä palvelusta

nyt näiden lakkautettavien linjojen osalta raideliikenteessä meidän on haettava ratkaisuja jotka tukevat sitä että me emme jätä ketään ilman kyytiä työpaikalle tai opiskeluun

vrn osalta on katsottava onko meillä monopolisoitumista ja monopoliehtoja vastaan tarjolla riittävästi velvoiteliikennettä ja meidän on katsottava millä tavalla me saamme niille raiteille joissa nytten ei ole liikennettä sitten kilpailevaa liikennettä aikaiseksi

me tarvitsemme lisää tarjontaa jotta meille syntyy myöskin lisää kysyntää ja tämä on nimenomaan maaseudun etu että me löydämme uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja

ilman sitä työtä on aivan selvää että pitkällä tähtäimellä pelkällä ostoliikenteellä emme pysty kehittämään joukkoliikennettä riittävästi vaan tarvitaan lisää yrittäjyyttä tarvitaan lisää toimijoita ja tarvitaan lisää elinkelpoisuutta ja se syntyy sääntelyä purkamalla ja mahdollistamalla ympäristöä

korjausvelkaan liittyen perusteet hankkeiden valintaan tulevat olemaan asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet turvallisuusnäkökulma ympäristönäkökulma korjausvelan kasvun ennakointi ja siihen tarvittavat toimenpiteet

hanke viedään loppuun saakka ja toivottavasti saadaan ensi vuonna tämä toteutettua

tämän lisäksi vrn toimesta ajetaan velvoiteliikennettä monopolisuojaa vastaan ja markkinaehtoista liikennettä

sen lisäksi meillä on käytettävissä halukkaita yrittäjiä jotka ovat tarjoutuneet sitoviin sopimuksiin ajamaan vaihtoehtoista korvaavaa liikennettä useimmilla alueilla ei vielä kaikilla mutta lähes kaikilla

monilla alueilla liikennemäärät ja henkilömäärät ovat niin pienet että on tehokkaampaa hakea ja kuljettaa ihmisiä pienemmillä ajoneuvoilla

sen takia olemme tehneet niin paljon töitä hakeaksemme ratkaisuja katsoaksemme millä tavalla meidän monopolimme toimii näissä olosuhteissa katsoaksemme myöskin sen onko tarjolla riittävästi kilpailevaa ja kilpailuun tarttuvia vaihtoehtoisia operaattoreita ja liikennöitsijöitä

niitä on mutta me puhumme myöskin neuvotteluista joissa käymme niin vrn kuin muidenkin osalta yritysten sisäisten asioiden käsittelyyn

meillä tulee menemään vielä hetki aikaa ennen kuin meillä on kaikki ratkaisut valmiina mutta sen voin sanoa että suomesta ei lopu junaliikenne

suomen kannalta syntyy parempaa markkinaehtoista liikennettä joka synnyttää joustavampaa palvelua enemmän pysähtymismahdollisuuksia useampia reittejä halvempaa hintaa ja parempia mahdollisuuksia yhdistää lippuja

mutta meidän täytyy sen eteen tehdä töitä että jokainen täällä saa riittävän turvallisen ja hyvän palvelun ja huolehtia siitä että ne toimijat jotka toimivat liikenteessä toimivat kilpailukykyisesti ja pystyvät myöskin saamaan aikaiseksi sellaista yrittäjyyttä ja elinkeinoa joka on kannattavaa

tämä on tulevaisuuden suomi ja tällä myöskin suomea saadaan nostettua vaikkakin tässäkin yhteydessä se tapahtuu vaikeuksien kautta